sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenteesta on tulossa oma jatkoselvityksensä jonka lähtökohtana on palvelurakenteen uudistaminen pääsääntöisesti vahvojen peruskuntien perustalle

jatkotyössä perustason ja erikoistason välinen raja selkeytetään

tavoitteena on yksinkertaistaa järjestelmän rakennetta ajantasaistaa valtionosuuksien määräytymisperusteita ja siirtää painopistettä kustannusten tasauksesta tulojen tasaukseen

jatkossa sekä perustason sosiaali ja terveyspalveluista että valtaosasta erikoissairaanhoidon palveluista päätetään samassa organisaatiossa

tämä mahdollistaa nykyistä paremmin eheiden hoitoketjujen toteutumisen ja erikoissairaanhoidon ja perusterveyden huollon välisen tiukan rajan häivyttämisen

yksi tärkeimmistä tavoitteista on vahvistaa sosiaali ja terveydenhuollon perustasoa ja integroida ne toimimaan entistä kiinteämmin yhdessä

toivoisin monessa kunnassa mietittävän esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvointilautakunnan perustamista jonka alaisuuteen kootaan esimerkiksi lastenneuvolat koulutoimi varhaiskasvatus ja nuorisotoimi

arvoisa puhemies

hyvä että tämä lakiesitys on lopultakin tässä vaiheessa ja voimme loppuunsaattaa vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan ykn yleissopimuksen ratifioinnin

ikärakenteen osalta siirrytään yhteen ikärakenneluokitukseen

sairastavuuskertoimen määräytymisperusteita uudistetaan muun muassa siten että terveydenhuollon kustannustekijöinä otetaan huomioon keskeiset erityiskorvattavat sairaudet ja niiden yleisyyteen ja hoitokustannuksiin perustuvat painokertoimet

tämän lain tarkoituksena on tukea ykn yleissopimuksen hengen mukaisesti erityishuollossa olevien henkilöiden itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä suoriutumista niin että mahdollisuus täysimääräiseen osallistumiseen yhteiskunnassa toteutuisi

huoli lähipalveluiden turvaamisesta on erittäin aiheellinen

mahdollisimman normaalin elämän turvaaminen kehitysvammaisille henkilöille tarkoitetuissa asumispalveluyksiköissä ja laitoksissa vähentää tarvetta turvautua rajoitustoimenpiteiden käyttöön

sairastavuuden merkitys olisi mielestäni voinut olla vieläkin suurempi sillä ikä ei sinällään aiheuta niin suuria lisäkustannuksia kunnille kuin sairastavuus

pieniin terveyskeskuksiin on vaikea saada ammattitaitoista henkilöstöä

lakiin esitetyt uudistukset ovat tarpeellisia ja tästä laajasta lakiesityksestä otan kantaa vain kahteen itseäni erityisesti kiinnostavaan asiaan eli kuntalaisten osallisuuteen ja kunnan poliittiseen johtajuuteen

mitä suurempi työnantaja sitä mielekkäämpiä ja monipuolisempia työtehtäviä on tarjolla ja sitä inhimillisemmiksi työolosuhteet saadaan muun muassa koulutuksen työkierron ja muun tuen avulla

jo nyt monessa paikassa tämän lain henki toteutuu kiitettävästi mutta valitettavasti on niitäkin hoitoyhteisöjä joiden toiminnassa on paljon korjaamista

sosiaali ja terveysvaliokunta oli lausunnossaan yksimielinen siinä että tämä uudistus on selkeä parannus nykyiseen valtionosuusjärjestelmään etenkin sosiaali ja terveydenhuollon osalta

olemme tämän syksyn aikana pariinkin otteeseen keskustelleet täällä eduskunnassa demokratiakehityksestä

yksi kehitettävä asia olisi luopua puhumasta asumispalveluyksiköistä ja puhua mieluummin yhteisökodeista koska sanoilla on merkitystä

tämä laki pyrkii parantamaan kunnallista demokratiaa edustuksellisen järjestelmän toimivuuden luottamushenkilöiden houkuttelevuuden vahvistamisen alueellisen vaikuttamisen turvaamisen kuntalaisten ja päätöksentekijöiden vuorovaikutuksen lisäämisen monipuolisten osallistumiskeinojen ja rakenteiden ajantasaistamisen avulla

kuntauudistuksen tulee olla myös palvelujen ja toimintojen kehittämisen uudistus

kaiken kaikkiaan voimme olla tyytyväisiä valtionosuusjärjestelmän uusiin perusteisiin ja sen kannustavuuteen mutta siitä huolimatta valtionosuusjärjestelmän kehittämistä on syytä jatkaa

mutta laki ei todellakaan yksin riitä ja siksi sosiaali ja terveysvaliokunnan ponsiehdotus siitä että lainsäädännön vaikutuksia kehitysvammaisten oikeuksien toteutumiseen seurataan ja itsemääräämisoikeuden kehittämistä jatketaan on erittäin kannatettava

olen kiertänyt edellisessä työssäni kymmenen vuotta suomalaisia kuntia ja tiedän että resurssit eivät ole ainoa toiminnan laadun ja vaikuttavuuden selittäjä

toivottavasti kunnat rohkeasti lähtevät kokeilemaan ja ideoimaan uudenlaisia toimintatapoja joiden avulla kuntalaiset voisivat kokea aitoa osallisuutta

jatkokehittelyssä on välttämätöntä että kuntien panostukset terveyden edistämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn huomioitaisiin nykyistäkin paremmin

haluan tässä vielä nostaa esille myös perustuslakivaliokunnan lausunnon viimeisen kappaleen jossa sanotaan kaksi perustavanlaatuista asiaa

ensinnäkin siellä sanotaan että rajoitustoimenpiteitä voidaan käyttää vain laissa säädetyin edellytyksin ja että rajoitustoimenpiteitä ei saa käyttää minkään muun syyn vuoksi

valtionosuus jaetaan samanlaisena hoidetaanpa esimerkiksi ikäihmisiä kuntouttavalla työotteella tai passivoivasti

uudet määräytymisperusteet aiheuttavat yksittäisille kunnille merkittäviä muutoksia valtionosuuksissa molempiin suuntiin

siksi esimerkiksi raskaan laitoshoidon määrä on niin erilainen eri kunnissa tällä hetkellä

esimerkiksi henkilökunnan vähäisyys tai muiden vastaavien taloudellisten tai toiminnallisten edellytysten puuttuminen eivät ole peruste käyttää rajoitustoimenpiteitä

jatkossa kunnassa on huolehdittava koko kunnan toiminnan tiedottamisesta siis myös kuntien yhteistoiminnasta ja palvelujen järjestämisestä ostopalveluna asukkaille palvelujen käyttäjille järjestöille ja muille yhteisöille

jatkossa kuntia on palkittava vaikuttavista ja tehokkaista toimintatavoista sekä innovaatioista ja hyvistä käytännöistä nykyistä enemmän

muutosten tasoittamiseksi lainsäädännön toteuttamista on porrastettava siten että yksittäisten kuntien valtionosuuksien vähennykset ja lisäykset toteutetaan vähitellen ja valtionosuuksia menettävät kunnat saavat kohtuullisen ajan sopeutua tähän muutokseen

suomen työttömyysluvut ovat kauhistuttavat

arvoisa puhemies

olemme tulevaisuusvaliokunnassa kuulleet useita asiantuntijoita jotka ovat voimakkain sanakääntein arvostelleet hallituksen säästöjä koulutus tiede tutkimus kehittämis ja innovaatiosektoreille

toiseksi perustuslakivaliokunta korostaa että rajoitustoimenpiteiden käyttäminen on aina viimesijainen keino

arvoisa puhemies

ammattitaitoisilla työntekijöillä on työkalupakissaan laajemmat keinovalikoimat kohdata kehitysvammaisia henkilöitä tasa arvoisesti ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen

mitkään kärkihankkeet eivät auta jos esimerkiksi tutkimus kehittämis ja innovaatiotoiminnan perusrahoitukselta viedään pohja pois niin kuin nyt ollaan tekemässä

sabotoinnilla on yhteistyötä tuhoava vaikutus

nyt kun tämä tärkeä lakiesitys on tässä vaiheessa toivon että myös muiden haavoittuvassa asemassa olevien kansalaisten itsemääräämisoikeutta edistävä lakiesitys valmistuisi nopeasti

tämä tapahtuu muun muassa siten että jatkossa valtuusto voi päättää että valtuuston puheenjohtaja kunnanhallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai lautakunnan puheenjohtajat voivat toimia päätoimisina tai osa aikaisina luottamushenkilöinä

tässä pahentuneen työttömyyden tilanteessa olisi ollut tärkeää että hallitus olisi jatkanut tavalla tai toisella lauri ihalaisen käynnistämää nuorisotakuuta

olen itse muistiliiton puheenjohtaja ja voin todeta että muistisairautta sairastavien henkilöiden itsemäärääminen on yhteiskunnassamme ja hoito ja hoivakäytänteissä vielä hyvin puutteellisesti toteutunut

me tiedämme kaikki että nuorisotakuu ei poistanut nuorten työttömyyttä mutta sen avulla pystyttiin pitämään nuorten pitkäaikaistyöttömyys hyvin kurissa

valtuuston keskeisin väline kunnan toiminnan ja talouden pitkäjänteisessä johtamisessa olisi kuntastrategia jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista

tässä tarvitaan lainsäädännön tukea jotta saadaan myöskin nämä hoitokulttuurit ja yhteiskunnan asenne muuttumaan siihen suuntaan että myös muistisairailla ihmisillä olisi itsemääräämisoikeutta

hallitus on kuitenkin luopunut suurimmasta osasta nuorisotakuuseen kuuluneista toimenpiteistä ja se on aiheuttanut nyt myöskin nuorten pitkäaikaistyöttömyyden kasvun

strategian avulla on tarkoitus lisätä tietoisesti ennakoivaa otetta kunnan toimintaan ja toimintakenttään sekä parantaa laajojen kokonaisuuksien hallintaa

yleiskeskustelu päättyi

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi

mielestäni kuntastrategia on erittäin hyvä pitkäjänteisen ja tavoitteellisen johtamisen työkalu ja minusta on hyvä että nyt tässä uudessa laissa myös annetaan ohjeita sen kuntastrategian laatimiseksi

valtiontalouden tarkastusviraston tekemien selvitysten mukaan työttömyys saadaan taantuma ja lamakausina katkaistua nopeammin jos te toimistoihin lisätään henkilökuntaa

tämä toimii siis myös käänteisesti

ensinnäkin siellä oli työllisyyden lisääminen aktiivista työnhakua tukemalla ja työllisyyden edellytyksiä parantamalla

tästä nyt esimerkkinä vaan se että on mahdollisuus kokeilla muitakin kuin oman alan töitä pelkäämättä työttömyysturvan menetystä jos kokeilu sitten epäonnistuu

arvoisa puhemies

ja tällä hetkellä nuoret joutuvat jonottamaan henkilökohtaista palvelua viikkoja joillakin alueilla jopa kuukausia

arvoisa puhemies

en oikein ymmärtänyt edustaja kärnän ajatusta siitä etteivät erilaiset käytännöt eri kunnissa aiheuttaisi eriarvoistumista

toisena ryhmänä sieltä löytyi työnhakijoiden inhimillinen ja oikeudenmukainen kohtelu ja tästä esimerkkinä nämä tietyt inhimilliset perusteet työstä kieltäytymiseen

ministeri lindström on monissa haastatteluissa myöntänyt nämä edellä mainitut asiat mutta hän on kuitenkin samalla todennut että lisärahoitusta ei työttömyyden hoitoon tule

jos jossain kunnassa subjektiivinen kokopäivähoito on mahdollista ja ryhmäkokoja ei suurenneta ja toisessa kunnassa ryhmäkokoja suurennetaan ja kokopäivähoito ei ole mahdollista niin kyllä silloin nämä lapset eri kunnissa ovat minun mielestäni eriarvoisessa asemassa

sitten siellä oli vielä kolmaskin ryhmä josta voisi mainita vaikka työvoimaviranomaisten työn oikein kohdentamisen eli esimerkiksi turhien valvontatehtävien vähentämisen ja työttömyysturva asiamiesten tehtävien järjestelyn

päinvastoin määrärahoja on tarkoitus pienentää entisestään

siksi haluaisinkin tietää onkohan hallituksessa laskettu mitä nämä syrjäytyneet nuoret tulevat yhteiskunnalle tulevaisuudessa maksamaan ja miten vaikea on saada työelämän ulkopuolelle pitkäksi aikaa jäänyt nuori takaisin työkykyiseksi

minä olen kuunnellut ministeriä aiemminkin ja minä tiedän että tämä lakiesitys on todella vaikea myöskin ministerille itselleen koska tiedän hänen ajattelevan myöskin hyvin pitkälle monessa asiassa samalla tavalla kuin oppositio ajattelee

eli nämä lakimuutokset monella tavalla varmasti helpottavat ja auttavat työllistymisessä ja työllistämisessä

yhteiskunnan ulkopuolelta tulevia turvallisuusuhkia ovat esimerkiksi kansainvälinen terrorismi turvapaikkaa hakevien määrän kasvu kehitys venäjällä kyberuhat tarttuvat taudit ja ympäristökatastrofit

minä olen henkilökohtaisesti sitä mieltä tai kysyn itse asiassa ministeriltä onko hän tutustunut tämmöiseen tuntiperusteiseen päivähoitomaksuun koska niissä kunnissa joissa on siirrytty tähän tuntiperusteiseen päivähoitomaksuun on saatu näitä säästöjä aikaan

turvallisuus ja sen kokeminen on siis laaja alainen ilmiö ja tässä selonteossa asiaa käsitellään kapea alaisesti keskittyen sisäasiain hallinnonalan toimijoihin erityisesti poliisiin

olisin toivonut että hallitus mieluummin hoputtaisi nyt tämän uuden käytännön toteuttamista siellä kunnissa kuin tekisi niitä säästöjä lasten kannalta näin ikävällä tavalla

arvoisa puhemies

on huolestuttavaa jos joudutaan tinkimään yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä yhteiskuntarauhan varmistamisesta piilorikollisuuden paljastamisesta ja sen ennalta estävästä toiminnasta tai liikenneturvallisuuden valvonnasta

kun tähän vielä lisätään se että selonteon mukaan myös hätäkeskuspalvelun tason ylläpito vaikeutuu ja häiriöiden todennäköisyys lisääntyy määrärahojen vähentymisen vuoksi niin kyllä turvallisuuden ylläpito on kokonaisuudessaan haastava tehtävä yhteiskunnassamme

kaikkien edellä mainittujen seikkojen yhteisvaikutukset voivat johtaa meidät ongelmia lisäävään kierteeseen joka heikentää turvallisuutta ja nostaa myöskin yhteiskunnan kokonaiskustannuksia

tärkeintä olisikin kehittää kokonaisvaltaista ennalta ehkäisevää toimintaa sillä pitkällä tähtäyksellä se olisi kaikkein kustannustehokkainta

tavoitteina mainitaan uusiutuvan energian osuuden lisääminen kotimaisen energian osuuden lisääminen energiajärjestelmän tehokkuuden parantaminen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen sekä energiahuollon varmuuden parantaminen kaikki tärkeitä asioita

arvoisa puhemies

huolestuin todella ministeri orpon kommentista siitä että ensihoito ja pelastustoimi aiotaan erottaa toisistaan

ymmärrän hyvin että nykyisessä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olisi helpompi jättää nämä asiat odottamaan parempia aikoja mutta toivottavasti emme tee niin sillä kysymys on tulevaisuuden sukupolvien elinolojen turvaamisesta maapallollamme

toivon todella että hallitus vielä pohtisi tätä asiaa uudelleen sillä tämä ratkaisu kyllä heikentäisi koko pelastustoimen kustannustehokkuutta ja erityisesti harvaan asuttujen alueiden tilanne huononisi muun muassa huolella rakennettujen synergiaetujen ja yhteisten johtamisjärjestelmien menettämisen johdosta

toinen asia josta ihan tähän loppuun mainitsen tai oikeastaan kiitän on se että tässä selonteossa on nyt hyvin huomioitu kuitenkin tämä itärajan tilanne

jokainen toimiva innovaatio jonka avulla energiataloutta voidaan kehittää ja päästöjä vähentää löytää todennäköisesti tiensä myös kansainvälisille markkinoille

eli itärajan valvontaan lisättävät resurssit ovat myönteinen ja tärkeä asia koska nykyisillä resursseilla tässä muuttuneessa turvallisuustilanteessa ei rajavalvontaa pystytä tekemään asianmukaisella tavalla

tämän lisäksi nyt olisi oikea aika lisätä energiaa tuottavan ja energiaa käyttävän laitekannan investointeja kuten biojalostamoja ja tuulivoimaloita